voidaan tietenkin kysyä eikö sitten rahankeräyslakia jotenkin voitaisi tähän soveltaa mutta siinähän on kysymys siitä että rahaa kerätään yleishyödylliseen tarkoitukseen

tälläkin perusteella voisi sanoa että tulevaisuuden talouskasvua edistäen meidän kannattaisi satsata siihen että lapsiperheet voivat hyvin ja suomalaisia perheitä kannustettaisiin tässäkin mielessä vaikeinakin taloudellisina aikoina siihen että kannattaa lapsia synnyttää ja kasvattaa ja perhettä kasvattaa

arvoisa puhemies

aika näyttää mitä niistä tulee mutta tuntuu että on hölmöläisen takin paikkaamista se että ekana lakkautetaan toimivia lähidemokratiayksiköitä lähikuntia ja sitten kun ne on lakkautettu niin lähdetään sitä vajetta paikkaamaan uusilla hallinnollisilla ratkaisuilla

sen sijaan joukkorahoituksessa on kysymys siitä että pienet aloittamisvaiheessa olevat yritykset yleensä kysymys on niistä tarvitsevat rahoitusta ja missään tapauksessa kysymys ei ole yleishyödyllisestä toiminnasta

kun näitä hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisia seurasi niin olen todella hämmästynyt siitä mitä hallintovaliokunnan mietintö tästä asiasta nyt sisältää

suomalainen kansanvalta toteutuu hyvin kunnissa sellaisissa kunnissa jotka ovat ihmisen kokoisia ja lähellä ihmisiä jotka eivät ole maantieteellisestikään liian laajoja joissa asiat joista päätetään tuntuvat päättäjistäkin läheisiltä ja niihin voidaan samaistua

eiköhän meidän pitäisi kansanedustajina kantaa se vastuu ja tehdä sellaisia päätöksiä täällä jotka ovat suomen ja suomalaisten työpaikkojen eduksi eikä mennä minkään kolmikannan selän taakse

olin suorastaan pöyristynyt siitä että kerta toisensa jälkeen hallitusryhmät äänestyttivät ja poistattivat tästä mietinnöstä kaikki ne kriittiset näkökulmat joita lukuisat voi sanoa kymmenet asiantuntijat esittivät tähän hallituksen esitykseen

siksi tämä on keskustalle erityisen tärkeä asia ja me vastustamme nyt ja vaalien jälkeen lapsilisien leikkausta

voi olla vastikkeetonta joukkorahoitusta tai sitten vastikkeellista jolloin luvataan osa voitosta tai muuta vastiketta näille rahoittajille

hallitushan on aikaisemmin harjoittanut ihan samaa politiikkaa

tällöin kansanvalta toteutuu mutta jos lähdetään tekemään liian laajoja kuntia suomalainen kansanvalta lähtee rapautumaan

kaiken kaikkiaan tämä kysymyshän on ehkä enemmänkin voimistunut viime vuosina osittain siitä syystä että pankkirahoitus ja muu perinteinen rahoitus on vaikeutunut finanssikriisin seurauksena ja tarvitaan nyt tähän sääntelyä

hallitus ei näköjään tässä jo nyt voisi sanoa epäonnistuneessa kuntauudistusprosessissa kestä minkäänlaista arviointia ja kritiikkiä

edustajaa karhun koska edustaa suutari

kun katsotaan valiokuntakäsittelyä ja näitä lausuntoja mitä esimerkiksi suomen yrittäjät ovat lausuneet jotka edustavat juuri niitä pieniä yrityksiä joille tämä lasku tulee olemaan todella ikävä he ovat kyllä esittäneet saman kannan mikä keskustan vastalauseessa on ollut

erityisen huolestuttavaa tämä on sen takia että hallintovaliokunta on niin sanottu kuntavaliokunta jonka pitäisi yleisesti ottaen kantaa huolta siitä mitä kunnille tulevaisuudessa tapahtuu ja miten kuntien talous kehittyy miten kuntien itsehallintoakin voitaisiin vahvistaa ja kehittää

vaikka tämä suomessa on ollut voi sanoa että varmasti osittain lainsäädännön puutteesta johtuen erittäin pientä niin maailmalla se on aika suuret mittakaavat jo saanut

mutta tästä valiokunta ei lausu mitään eikä ole ollenkaan huolissaan siitä mikä tulevaisuudessa on suomalaisten kuntien asema

täällä on keskusteltu paljon perustuslakivaliokunnan lausunnosta ja haluan toistaa sen oman hämmästykseni siitä että kokoomuksen riveistä hyökätään näin voimakkaasti perustuslakivaliokunnan työtä kohtaan

ensinnäkin perustuslakivaliokunta teki erittäin voisi sanoa perusteellista työtä tätä asiaa käsiteltäessä sille etukäteen annetun erittäin tiukan ja voi sanoa epäasiallisen aikataulun puitteissa

eräät valtiosääntöoppineet ovat nyt julkisissa lausunnoissaan valiokunnalle todenneet että tämä aikataulu joka etukäteen on annettu perustuslakivaliokunnalle on heidän luonnehdintansa mukaan säädytön eikä ole tämän valiokunnan arvolle sopiva

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja nimenomaan harva alueen poliisiongelmista ja haluankin lausua tyytyväisyyteni siihen että te ministeri olette luvannut että enää poliisin toimipaikkaverkkoa ei tulla karsimaan harva alueelta mutta haluaisin kysyä riittääkö tämä kun tilanne nyt koetaan hyvin ongelmalliseksi

tämän jälkeen kun tätä työtä on tehty pyritty tekemään perusteellisesti kokoomus hyökkää voimakkaasti valiokunnan lausunnon kimppuun

olen esittänyt ja esitän edelleen että poliisin toiminta aika on määriteltävä laissa siis se aika missä ajassa kiireellisessä tapauksessa poliisin on viimeistään oltava paikalla

mitä tulee sitten keskustan viestiin tänään kuntapäättäjille se viesti on mielestäni aivan oikea ja oikeaan osuva

siinä ei missään määrin kehoteta toimimaan lainvastaisesti

samanlaisen esityksen on tehnyt lapin aluehallintovirasto ja haluankin kysyä arvoisa ministeri mikä on teidän kantanne tällaiseen esitykseen

pitää muistaa että nyt perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta jouduttiin muuttamaan tämän lain voimaantuloa niin että tietyt pykälät jotka ilmoittavat sen milloin selvityksen pitää olla tehty jätettiin aikataulullisesti täysin auki ja tämä voimaantulolaki tulee eduskuntaan erikseen käsiteltäväksi niin että eduskunta määrittelee sitten siinä käsittelyssä ja perustuslakivaliokunta antaa erikseen lausunnon siitä mikä on se kohtuullinen aika mikä kunnille pitää tämän sote rakennelain hyväksymisen jälkeen antaa viedä loppuun nämä selvitykset ja tehdä päätökset

hallitus on lähtenyt kehysesityksellään tavoittelemaan talouden tasapainottamista jos ei ihan hallituskauden aikana niin kuitenkin pitkällä tähtäimellä

no mikä on sitten tämä marraskuun lopun aika jolloin pitäisi ilmoittaa siitä kenen kanssa kunnat lähtevät selvittämään kuntaliitosta

perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että tällä pykälällä ja tällä ilmoituksella ei ole oikeudellisesti sitovaa merkitystä ja sen takia on erittäin outoa tulkintaa että me olisimme perussuomalaisten kanssa yhteisessä lausunnossa kehottaneet kuntia kuntapäättäjiä jollakin tavalla lainvastaiseen toimintaan

heti alkuun on todettava että tämä tavoite on kannatettava ja siitä tavoitteesta että me pysäytämme valtion velkaantumisen olemme yhtä mieltä

nyt näyttää kuitenkin siltä että kun otetaan huomioon huomennakin keskusteltavat euroopan vakausmekanismit ja talousongelmat voi olla niin että näillä ratkaisuilla velka asteemme ei tule vielä laskemaan tai pysähtymään vaan saattaa käydä niin että velkaannumme yhä voimakkaammin

keskusta luottaa nimenomaan kuntapäättäjiin ja heidän kykyynsä arvioida mikä on sille alueelle ja kuntalaisille paras ratkaisu

sen takia tällaisessa euroopan taloustilanteessa olisi erittäin tärkeää että kiinnitettäisiin huomiota nimenomaan sellaisiin toimenpiteisiin jotka luovat tänne kotimaahan työtä ja yrittäjyyttä

me luotamme kuntapäättäjiin mutta hallitukseen emme luota

tämä prosessi on osoittanut sen että minkäänlaista arvoa ei ole annettu asiantuntijoitten kuulemisessa asiantuntijoitten arvioille ja heidän näkemyksilleen siitä miten tätä pitäisi kehittää

viime aikoina onkin tullut yrittäjiltä elinkeinoelämän järjestäjiltä erittäin huolestunutta viestiä siitä että olemme menettämässä kilpailukykyä

viimeksi tänään teknologiateollisuus lähetti terveisiä että olemme hinnoitelleet kansakuntana itsemme ulos markkinoilta

emme kehota rikkomaan lakia missään määrin mutta kehotamme siihen että nyt ei ole syytä hätiköityjä ratkaisuja tehdä vaan tulee rauhassa miettiä mikä on sille alueelle paras ratkaisu ja hallituksen pakkovaltaan ei tule alistua

yhä useampi pieni ja keskisuurikin yritys siirtää tuotantoaan ei vain tuotantopuolta vaan myös suunnittelupuolta ulkomaille niin baltiaan kuin entisen itä euroopan maihin

nämä ovat erittäin huolestuttavia viestejä ja vaikka hallituksen tavoite onkin kannatettava niin olen erittäin huolissani siitä että hallitus ei ole riittävän voimakkaasti lähtenyt toimenpiteisiin jotka kannustavat yrittäjyyteen ja työllistämiseen täällä kotimaassa

perustuslaki on kuntien ja kunnan itsemääräämisoi keuden takana

muutama viikko sitten satuin matkustamaan yhdessä erään suomalaislähtöisen politiikan tutkijan kanssa

haluaisin edustaja suutarille ja satoselle todeta että eiväthän pienyrittäjät näissä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa ole olleet ollenkaan mukana

hän oli asunut suomen ulkopuolella parikymmentä vuotta ja seurannut vähän etäämmältä miten täällä kotimaassamme politiikka ja yhteiskunta kehittyvät

kyllä siellä ovat olleet ek ja työntekijäjärjestöt ja nyt ne ovat huomanneet jälkikäteen jos me katsomme noita valiokunnan lausuntoja että tässä on tapahtunut virhe

kun kysyin häneltä näitä ilmiöitä mitä hän on huomannut sieltä ulkomailta katsottuaan hän nosti esiin yhden mielenkiintoisen asian

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että suomen yrittäjien pitäisi olla näissä sopimuspöydissä neuvottelemassa näistä ja silloin jos he huomaavat että heillä on prosessissa tapahtunut virhe niin minusta hallituksen tehtävä on kyllä korjata se virhe viimeistään tässä

hän totesi että hän on huomannut että suomessa ei ole enää sitä isänmaallisuutta jota meillä aikoinaan oli

nyt jos koskaan kun euroopan talousongelmat ovat erittäin vakavia tarvittaisiin sellaisia yrittäjiä jotka miettivät ja ajattelevat miten saataisiin kansakuntana menestystä miten suomessa saataisiin luotua työllisyyttä ja työpaikkoja ja myös hallitukselta odottaisi todella tähän konkreettisia keinoja

minusta meidän pitää huolehtia ensi sijassa nyt suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja siitä että suomessa kannattaa yrittää ja rohkaista suomalaisia pienyrittäjiä palkkaamaan niitä työntekijöitä eikä panna kapuloita rattaisiin niin kuin kokoomus on laittamassa

nyt tässä kehysratkaisussaan hallitus on kertonut että lähdetään kyllä kannustamaan verohelpotuksilla yksityisiä henkilöitä siis luonnollisia henkilöitä kun he sijoittavat kasvuyrityksiin pääomia

mutta se palaute mitä olen saanut tuolta kentältä on sen suuntaista että kun tämä on rajattu vain luonnollisiin henkilöihin ja usein ne merkittävät varat ovat yrityksissä osakeyhtiöissä sijoitusyhtiöissä ja nämä yhtiöt jäävät tämän kannustimen ulkopuolelle niin on todella suuri riski että tämä hallituksen sinänsä hyvä aikomus jää torsoksi

jos se rajaus tehdään hyvin tiukaksi vain harvat yritykset pääsevät sitä hyödyntämään ja todelliset työllisyysvaikutukset jäävät todella ohueksi

yksi alue jossa suomi ja suomalaiset voisivat todella olla huomattavasti isänmaallisempia ja ajatella meidän kansakuntaamme on energiapolitiikka

hallituksen sisältäkin on tullut selviä viestejä siitä että aivan selvä linjamuutos verrattuna edelliseen hallitukseen on tapahtunut muun muassa siinä miten olemme valmiita satsaamaan kotimaisiin energiatuotantomuotoihin muun muassa bioenergiaan miten hyödynnämme kasvavia metsiä energiatuotannossa

ne energialinjaukset jotka ovat olleet pääasiassa turpeen verotuksen nostamista ja ovat aiheuttaneet samalla muuttuvahintaisen sähkön tuotantotuen laskemisen niin että bioenergiasta on tullut kannattamatonta ovat johtaneet siihen että yhä useammat energiayhtiöt ovat panneet merkittäviä energiahankkeita jäihin ja odottavat nyt mitä tapahtuu lainsäätäjän taholta

koska edustaja mäntylä

arvoisa puhemies

kun tätä hallituksen esitystä katsoo niin tämä muutoshan tarkoittaa sitä että jos työntekijä sairastuu esimerkiksi kesken kesäloman on neljän viikon kesäloma viikon ollut kesälomalla ja tulee flunssa niin ensimmäisestä päivästä lukien hän voi ilmoittaa työnantajalle yrittäjälle tai kuka työnantaja onkaan että siirretään tästä eteenpäin vuosilomaa

arvoisa puhemies

tässä välikysymyksessä ja lapsilisien leikkaamisessa ei ole kysymys niinkään valtiontalouden tasapainottamisesta kuin arvovalinnoista

itse valtiontalouden tasapainottamisen suurista kysymyksistä ja suuruusluokastahan kaikki puolueet ovat täällä kutakuinkin yksimielisiä

tästä kertoo myös kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan puhe tasan kaksi viikkoa sitten tässä salissa kun hän sanatarkasti totesi että leikkaukset tehtiin juuri lapsiemme tähden

täytyy muistaa että jokainen säästötoimenpide joka on tehty niin polttoaineverojen nousu sähköveron nousu kuin kaikki muutkin leikkaukset on lapsiperheisiin erityisesti kohdistunut

näyttää siltä että hallitukselta puuttuu kokonaan kyky ajatella pienyrittäjän näkökulmasta asiaa

se on leikannut tosiasiassa kotihoidon tukea muuttamalla sen sellaiseksi etteivät perheet voi aidosti valita sitä vaihtoehtoa

kolmanneksi hallitus päätti subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta joka sinänsä on ymmärrettävä mutta miten se rajaus tehtiin

nyt tämä hallituksen esitys heikentää suomalaisia yrityksiä ja niitten asemaa selvästi niiden kilpailukykyä ja niiden halukkuutta palkata työntekijöitä koska he tietävät että jos työntekijä sattuu lomallakin sairastumaan niin työnantajan piikkiin sairastetaan

arvoisa puhemies

siis sellaisilta perheiltä joissa toinen vanhemmista on isyys äitiys tai vanhempainrahalla rajattiin päivähoito oikeutta mutta päivähoito oikeutta ei rajattu niiltä joissa vaikka molemmat vanhemmat ovat työttömänä kotona

direktiivi olisi kuitenkin sallinut keskustan vastalauseesta ilmenevän järjestelyn niin että olisi turvattu neljä viikkoa vuosilomaa kaikille työntekijöille mutta olisi säilynyt kuusi niin sanottua karenssipäivää mikä olisi vähän parantanut työntekijöitten nykyistä asemaa mikä olisi ollut ihan kohtuullinen lopputulos

nyt haluaisinkin kysyä perustuuko tämä linjaus joihinkin yksityiskohtaisiin laskelmiin vai pelkästään tuntumaan ja jos se perustuu laskelmiin mistä nuo laskelmat löytyisivät

tämä kertoo siitä että halutaan nimenomaan rangaista lapsiperheitä

siis näyttää siltä että pahin mahdollinen tapahtuma hallituksen arvomaailmassa suomalaiselle perheelle on se että perheeseen syntyy lapsi

toinen kysymys koskee sitä että kun nämä pelastusasiat on meillä hieman eri tavalla eri alueilla nyt organisoitu niin että kahdessa maakunnassa ne ovat maakuntaliittojen alaisuudessa ja muutoin keskuskaupunkien alaisuudessa niin tuleeko tämä uudistus vaikuttamaan nyt myös siihen miten jatkossa organisoidaan ja hallinnoidaan näitä pelastustoimia eri maakunnissa

moni yrittäjä on äänestänyt kokoomusta sellaisen mielikuvan perusteella että puolue edistäisi yrittäjien asiaa ja suomalaista työtä

tästä tilanteesta ovat kirjoittaneet monet asiantuntijat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö joka omassa blogissaan toteaa että näillä hallituksen ratkaisuilla tehdään todella lyhytnäköistä politiikkaa

nyt tämä mielikuva on jälleen kerran osoittautunut totaalisesti vääräksi

arvoisa puhemies

minusta on hyvä että täällä on luettu myös perustuslakivaliokunnan lausuntoa tähän asiaan ja toivon että sitä luetaan sillä tavalla tarkkaan että myös katsotaan mitä se sisältää

olen todella pettynyt siihen kun olen itsekin kuvitellut että hallituksessa on edes yksi puolue joka vähän yrittää ajaa suomalaisten yrittäjien asemaa mutta sitä yhtäkään ei näytä nyt löytyvän

on täysin kohtuutonta että kun kaikki yleiset säästötoimenpiteet kohdistuvat myös lapsiperheisiin niin nyt sitten säästöjen nimissä otetaan vielä lapsilisistä pois

kokoomuksen johdolla on ajettu maahan tällä hallituskaudella rikkidirektiivi turpeen veroa on nostettu rajusti osinkoverotusta on kiristetty nytkin tulee lievä kiristys mutta kokonaisuus on siedettävä nyt tähän nykytilanteeseen nähden siinä mitä tänään tuli tiedoksi ja nyt viimeisenä vielä vuosilomalain muutos

sen haluan kuitenkin tunnustaa että jos meillä ei olisi tiukkaa valtiontaloudessa ja jos meillä olisi ihan määrättömät varat niin eihän varmasti olisi tarvetta mitään oikeuksia rajata se on ihan selvä asia

mutta sekin on hyvä tiedostaa että ylimmässäkään maksuluokassa nämä päivähoitomaksut eivät kata kuin noin puolet niistä kustannuksista

ja hämmästelen suuresti että sosialidemokraateille ei kelpaa tupakkaveron pieni korottaminen että mieluummin halutaan ajaa täällä tupakoitsijoitten asiaa kuin lapsiperheitten asiaa

kannatan edustaja maijalan tekemää keskustan vastalauseen mukaista muutosesitystä hytönen puhe vuoristoon minne ne

senkin takia on hyvä miettiä mikä on sitten tänä päivänä välttämätöntä yhteiskunnan tarjoamaa palvelua ja tarpeellista palvelua lasten ja lasten kehityksen kannalta ja näitä joudutaan harkitsemaan ja tekemään tämmöisiä rajauksia

tämä kertoo siitä että kysymys on arvovalinnasta ja arvoisa puhemies minä en voi millään ymmärtää tällaista politiikkaa ja tällaista arvovalintaa en kerta kaikkiaan voi ymmärtää

kun tämän tunnustan niin samalla toivoisin että opposition puoleltakin voitaisiin tavallaan tunnustaa se että ei tämä nyt niin dramaattinen muutos ole lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta mitä täällä on maalailtu

ja minusta olisi hyvä että voitaisiin tunnustaa että myöskin ne puheenvuorot joissa on todettu että tämä jotenkin leimaisi lapsia ovat nekin kyllä ylimitoitettuja

päinvastoin meidän pitäisi täällä käyttää sentyyppisiä puheenvuoroja ettemme ainakaan kannustaisi tämäntyyppiseen toimintaan enkä usko että lapset leimaavat toisiaan tämän takia sen kokemuksen perusteella mikä minulla on lasten toiminnasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ongelmaksi on nyt tullut se että meillä olisi paluumuuttajiakin ja asukkaita mutta kun alueella ei ole kaavaa sinne ei voi rakentaa koska ympäristökeskukset eivät anna poikkeamislupia

haluan ottaa vielä esille yhden asian jota täällä on erittäin monessa puheenvuorossa nostettu esille ja juuri sen takia

nimittäin se koskee tätä edellisen puhujan edustaja hongiston mainitsemaa metsähallituksen uudelleenorganisointia metsähallitus lain uudistamista ja siinä nimenomaan sitä kohtaa että metsätalousyksikkö ollaan yhtiöittämässä

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä aiotteko te edistää sitä että lapissa jossa on poikkeuksellisen harva asutus perheet voisivat rakentaa kodin sinne mihin he haluavat ja missä he omistavat maata

toivon vilpittömästi että sen viestin joka täältä tässä keskustelussa lähtee aika lailla yksimielisesti eteenpäin sen viestin siitä että ei nähdä mitään tarvetta yhtiöittämiselle päinvastoin nähdään että se sisältää monia riskejä joita ei haluta ottaa ministeri myös kuulisi ja pysäyttäisi tältä osin valmistelun ja asiaa lähdettäisiin valmistelemaan toiselta pohjalta

tämähän on saanut alkunsa siitä että aikoinaan käytettiin perusteena sitä että euroopan unioni edellyttää sitä että metsätaloustoiminta joka voi olla myös kilpailun piirissä olevaa toimintaa pitää tästä syystä yhtiöittää mutta nyt on tullut selväksi että on olemassa myös muita malleja ja parempia malleja vielä

itse näen kun tulen pohjoisesta tässä erityisesti riskinä sen että kun lapinkin maista yli puolet on metsähallituksen hallinnoimia niin jos tässä lähdetään tämä ainoastaan metsätaloustuotto odotuksia omaava maa siirtämään osakeyhtiöön ja muu jätetään sitten tänne viraston puolelle tämä pirstouttaa tämän maaomaisuuden ja puhevallan käytön siitä

toinen riski on se että tässä muussa omaisuudessa jolla ei ole metsätalousarvoa mutta jolla on muuta arvoa voi olla muun muassa energia turvemerkityksessä arvoa turpeennoston suhteen puhevaltaa tullaankin käyttämään ympäristöministeriön puolelta ja käytännössä lisätään tätä kautta suojelualueita minkä ei todellakaan pitäisi olla tämän tarkoitus

arvoisa puhemies

otan yhden esimerkin edustaja piiraiselle joka väitti että tämä kompensaatio mikä tehdään lapsivähennyksenä verotukseen olisi jotenkin hyvä ja pienituloisia auttava

tässä on tästä saamelaiskysymyksestä keskusteltu ja kuten edellä on todettu niin tässä metsähallitus laissa ei heikennetä saamelaisten asiaa ollenkaan

toinen puolisoista lähti opiskelemaan hän saa opintotuen mutta opintotuen verovähennys verotuksessa tarkoittaa sitä että hänellä ei ole käytännössä verotettavaa tuloa

saamelaiskulttuuri on myös turvattu saamelaiskäräjälaissa hyvin vahvasti ja uskon että tässä salissa ei varmasti ole ketään joka haluaisi heikentää saamelaisten asiaa tai saamelaiskulttuuria suomessa

arvoisa puhemies

on selvää että uudistuksia valtionhallinnossa tarvitaan mutta tämä ajankohta ja yt neuvotteluiden laajuus kyllä hämmästyttivät

haluan arvoisa puhemies vielä tuoda esille sen että kun on puhuttu siitä pitäisikö jotenkin sitoa tuloihin tämä lapsilisä lapsilisähän on alun perinkin ollut universaali etuus jonka tarkoitus ei ole tulojen tasaaminen vaan tarkoitus on tietynlainen kulukorvaus lapsiperheille niistä ylimääräisistä kuluista riippumatta perheen tuloista joita lapsista syntyy perheelle

eikö tulisi ekana katsoa tämä koko paletti miten tullaan kehittämään valtion aluehallintoa ja mitä tehtäviä mihinkin organisaatioon jätetään ja sen jälkeen katsoa vasta nämä yt neuvottelut

minusta tämä kannattaa noteerata jos käytetään puheenvuoroja että tämä hallitus jotenkin ei saamelaisten kysymystä haluaisi pitää arvokkaana

mutta vaikka nimellisesti sitä ei ole leikattu niin tosiasiassa lapsilisä on leikkaantunut kun sitä ei ole sidottu indeksiin eikä ole tehty matkan varrella inflaatiotarkistuksia

en lähde sitä nyt kyseenalaistamaan mutta haluan vain todeta tämän että eivät nekään kaikki tehtävät jotka liittyvät vaikkapa halkojen viemiseen kansallispuistoihin ja niin edelleen ole julkisen vallan käyttöä varsinaisesti ja tämä on hyvä muistaa kun tätä lakia lukee

sitten yksi kysymys joka on täällä vähän niin kuin sivuutettu on se miten metsähallitus toimii kokonaisuutena ja on tullut semmoinen kuva että on valtavan tärkeä asia nämä tase erät se missä mikin sijaitsee

sillähän on toki tämän tuoton näkökulmasta merkitystä mutta minä haluaisin korostaa sitä että metsähallitus on kuitenkin valtion erityisliikelaitos jonka pitää toimia lähtökohtaisesti muissa kuin näissä julkisissa hallintotehtävissä yhtenäisenä organisaationa johtamisenkin näkökulmasta

minusta tämä tarkoittaa myös sitä että meidän kansanedustajien olisi lähtökohtaisesti hyvä luottaa siihen että kaikista niistä tavoitteista mitä me asetamme myös tulostavoitteista ja kestävästä toiminnasta huolehtii ja niihin sitoutuu koko metsähallituksen johto

ja sen takia on minusta toisarvoinen kysymys sitten että onko sen organisaation sisällä jossakin joku omaisuus missä tase erässä

haluan nostaa lopuksi vielä yhden kysymyksen joka liittyy tähän tuottotavoitteeseen ja se liittyy siihen että lapissa on tällä hetkellä menossa erittäin voimakas matkailun semmoinen kasvuvaihe